toivoisinkin nyt kun tässä on runsaasti käytetty puheenvuoroja että tämä asia ei toistuisi enää tulevana vuonna että hallitus ryhtyy todella toimiin

näin vältyttäisiin tältä keskustelulta taas vuoden päästä

tällä hetkellä monissa kunnissa nuorisovaltuuston jäsenet toimivat myös valtuustossa eli valtuustossa on nuorisovaltuuston puheenjohtajalla mahdollisuus osallistua kokouksiin ja käyttää myös puheenvuoroja

tämä vastalause on erittäin kannatettava

arvoisa puhemies

on myös hyviä käytäntöjä siitä että nuorilla nuorisovaltuuston jäsenillä on mahdollisuus osallistua kunnassa myös valiokuntatyöskentelyyn

tämä lakialoite on saanut siitä alkunsa kun uudenvuoden jälkeen vuoden alussa hyvin monet kansalaiset ottivat yhteyttä ja nimenomaan sen takia yhteyttä että ilotulitteet olivat aiheuttaneet niin paljon henkilövahinkoja sen lisäksi myös tietysti ihan rakennuksille tulipaloja ynnä muuta

arvoisa puhemies

on tietysti hyvä vaihtoehto että omainenkin voi toimia holhouksenalaisen ihmisen holhoojana mutta on aika hankala monesti sitten ottaa se vastuu ja tilien tekeminen monelle ihmiselle vaikeata

he pystyvät siellä tuomaan sen nuoren näkökulman niihin kunnan päätettäviin asioihin ja se on äärettömän hyvä ja tärkeä asia

ja varmasti kun yleistyy tapa että nuoria kuunnellaan ja otetaan heidät laajemmin mukaan päätöksentekoon niin sen myötä myös äänestysaktiivisuus paranee ja he myös sitten ovat mahdollisesti täällä eduskunnassakin joskus päättämässä asioista

sen takia hyvin monet haluavat kumminkin sitten että se valvonta tulee sieltä maistraatista niin kuin tietysti kaikkien osalta mutta että se on sitten kunnan viranhaltija joka tekee tämän varsinaisen holhoustehtävän

täytyy sanoa että ympäristövaliokunnassa kuultiin kyllä laajasti asiantuntijoita

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

maamme pelastuslaitoksilla oli viime vuodenvaihteessa lukuisia hälytystehtäviä jotka aiheutuivat huolimattomasta ilotulitteiden käytöstä

tämän tavoitteen saavuttamista tukevat nuorten yhteiskuntatakuu ja myös nyt lähetekeskustelussa oleva vanhuspalvelulaki

täällä puhutaan koko aika että ympäristönsuojelun taso alenee mutta päinvastoin tämän päätöksen jälkeen se paranee nykyisestä

kiitos siitä ministerille

arvoisa puhemies

laissa edellytetään esimerkiksi että ter veydenhuollon toimintayksikön tulee laatia suunnitelmat laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanosta

hoidon painopisteenä ovat kotiin vietävät palvelut ja lain yhtenä tavoitteena on nimenomaan tukea ikääntyvien ihmisten toimintakykyä ja itsenäistä elämää sekä parantaa heidän vaikutusmahdollisuuksiaan ja palvelujen saantia julkiselta sektorilta

täällä on paljon käyty keskustelua ja edustaja heinonen nosti esiin tämän osaavatko kunnat tehdä tätä hankintalain mukaista kilpailutusta

ympäristövaliokunnan yleisperusteluissa esitettyjen muutosten tarkoituksena on selventää yhteisen päätöksenteon ja osakkaan itsemääräämisoikeuden rajoja parantaa osakkaiden tiedonsaantia ja sen myötä myös asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia

kunnan omana toimintanaan tuottamien sosiaalipalvelujen osalta säädökset laadunhallinnasta vielä puuttuvat mutta on äärettömän hyvä asia että myös sosiaalipuolelle lisätään tätä ennakoivaa omavalvontaa

nämä ovat erittäin hyviä uudistuksia

tiedämme kaikki että tutkimusten mukaan ikäihmiset haluavat asua kodissaan mahdollisimman pitkään ja toivovat että saavat riittävät palvelut myös siinä vaiheessa kun ovat huonompikuntoisia eivätkä niin toimintakykyisiä kuin aiemmin

monet kunnat tekevät yhteistyössä hankintakilpailua esimerkiksi sosiaali ja terveydenhuollossa vanhuspalveluissa mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa ynnä muuta

minun mielestäni tässä on erittäin paljon hyviä asioita ja täytyy sanoa että ympäristövaliokunta teki paljon työtä ja sitä tehtiin hyvässä yhteistyössä vielä siellä valiokunnassa mutta on harmillista että tässä vaiheessa sitten kokoomusryhmä tästä repeää

kaikki yleisperustelut ovat erittäin hyviä ja tarpeellisia

tämä lakiesitys on kaiken kaikkiaan hyvä jos ajattelee asiakkaita ja tätä valvontaa ja myös heidän mahdollisuuksiaan tehdä valituksia ja kanteluita ja saada niihin vastaukset kohtuuajassa

mutta minä pidän erittäin tärkeänä että siinä vaiheessa kun tehdään näitä kriteereitä määritellään mitkä ne ovat kuka mahdollisesti sitten sen tarjouksen voittaa täytyy huomioida erittäin tarkkaan myös nämä laatukriteerit

jälkiasennusta koskevan yhtiön päätöksenteon helpottaminen on tarpeen jotta voidaan edistää ikääntyvän väestön kotona asumista

olisin kysynyt ministeriltä kun olen paljon saanut palautetta kyliltä ikäihmisiltä että he toivoisivat myös niin sanottuja entisiä kotiavustajia auttamaan sinne kotiin kotitöissä

mitä tämänpäiväiseen lista asiaan tulee tasavallan presidentin palkkiosta annetun lain muuttamisesta niin toivon todella että tämä ei johda siihen että tätä käytetään tulevissa palkkaneuvotteluissa ja ruvetaan puhumaan palkka alesta tai ruvetaan puhumaan kansanedustajien palkkioitten laskemisesta

lisäksi arvoisa puhemies on erittäin hyvä että ympäristövaliokunta on huomioinut tämän ilmastopoliittisen kannan tässä lainvalmistelussa

arvoisa puhemies

nyt meillä on käsittelyssä sosiaali ja terveydenhuollon uudistus kiitos siitä ministeri risikolle ja ohjausryhmän jäsenille

meillä on kyllä lähtökohta se että me pystymme yhdyskuntarakennetta eheyttämään me saamme paremmat palvelut alueelle niin kaupalliset palvelut kuin myös kunnalliset palvelut

arvoisa puhemies

ei voi olla niin että parin vuoden välein joudutaan muuttamaan ovat ne nyt mielenterveyskuntoutujia tai ikäihmisiä uuteen paikkaan koska kunta teki uuden kilpailutuksen ja joku olikin edullisempi kuin se aikaisempi paikka

me olemme erittäin huolissamme siitä että tällä hetkellä sosiaali ja terveydenhuollon palveluita ei pystytä antamaan kuntalaisille siinä määrin mitä he niitä toivovat

sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu on jatkossa viidellä sote alueella

tässä oli nostettu esiin myös se että rakentamissektoriin tulee kiinnittää painokkaammin huomiota energiansäästöpotentiaalin saamiseksi käyttöön ja keskeiset keinot siinä ovat koulutus neuvonnan ja ohjeistuksen lisääminen sekä kansalaisten kannustaminen vapaaehtoisin toimin kiinteistöjen energiatehokkuutta parantaviin toimiin

mutta me olemme tällä hetkellä sosiaali ja terveysvaliokunnassa tämän asian kimpussa ja varmasti se jonkun ajan päästä tulee myös tänne eduskunnan käsittelyyn

uskomme että tämän uudistuksen jälkeen meillä voi olla yksi yhteinen iso terveysasema keskellä kuntarakennetta missä on myös yöpäivystys mikä parantaa huomattavasti meidän kuntalaistemme palveluita

on hyvä että esitykseen sisältyy myös taksinkuljettajien laajennettu lääkärintodistus

kysyisinkin nyt ministeriltä

ei auta mikään muu kuin etsiä sitä yhteistyötä jotta pystytään turvaamaan myös jatkossa kuntalaisille asianmukaiset sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

minkälainen jänne olisi siinä että tällä uudistuksella saadaan tasattua nämä nykyiset terveyserot joita ihmisten välillä on

me olemme myös miettineet tätä kuntarakenneuudistusta sote uudistuksen kannaltakin ja tiedämme että jatkaisimme husissa ja hyksissä niin kuin aiemminkin

meillähän on kuuma kunnat tuolla uudenmaan alueella ja kyllä olemme palvelut tuottaneet tähän mennessä todella kohtuuhintaisesti ja oli aika yllättävä se mahdollinen lasku mitä tästä sote uudistuksesta seuraa

on hyvä että terveysvaatimusten lisäksi ajoluvan hakijoiden yhteydessä selvitetään taksinkuljettajan fyysisen toimintakyvyn riittävyys esimerkiksi asiakkaan avustamisessa

esityksen mukaan liikenteen turvallisuusvirasto laatisi lääkäreille ohjeistuksen kuljettajien avustamiseen liittyvän toimintakyvyn arviointiin

täällä aiemmin puheenvuoroissa tuotiin esiin se että esimerkiksi vammaiset ihmiset eivät saa aina riittävän hyvää palvelua ja siihen on myös varmasti sitten jatkossa koulutuksen myötä kiinnitettävä enemmän huomiota

myös kielitaitovaatimuksista puhuttiin ja mekin valiokunnassa mietimme onko tarpeen kielivaatimuksia vielä tiukentaa nykyisestä ja tultiin siihen tulokseen että nykyiset kielivaatimukset ovat riittävät

sosiaali ja terveysministeriön toimesta on selvitetty lastensuojelun toimivuutta

mikäli oltaisiin kielivaatimuksia tiukennettu olisi siitä aiheutunut se että ammattimaisista taksinkuljettajista olisi mahdollisesti tullut puutetta

tällä lailla nimenomaan turvataan se että sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä tapaa lapsen kuulee lasta ihan oikeasti ja aidosti

tuntuu aivan mahdottomalta että on voinut käydä niin että ammattihenkilö asioi vain lapsen vanhempien kanssa eikä tapaa lasta ollenkaan

niin kuin monet ovat todenneet tämä auttaa myös sitten haja asutusalueilla siinä että myös jatkossa siellä on taksi saatavilla

arvoisa puhemies

tämä on äärettömän tärkeä uudistus ja varmasti nytten näitä lakimuutoksia tulee jatkossa muitakin nimenomaan tämän selvitystyön pohjalta ja se on hyvä asia

pidän erittäin tärkeänä että varmistetaan toimivat liikennejärjestelmät ja rajanylityspaikat arktisella alueella

me tarvitsemme investointisuunnitelman jäämeri yhteyksien parantamiselle jotta voimme vastata lisääntyvään liikenteen kasvuun ja myös varautua siihen että luomme toimintaedellytyksiä muun muassa kaivos tuulivoima ja metsäteollisuudelle sekä matkailulle

se tarkoittaa että moni tärkeä hanke jää toteuttamatta

sitten myös määrärahojen osoittaminen pilaantuneiden maa alueiden kunnostamiseen olisi erittäin tärkeätä

lähinnä nostaisin esiin kellokosken ruukin alueen

siellä on osakaavaehdotus vireillä mutta eihän sitä pystytä toteuttamaan ennen kuin maaperä on puhdistettu

arvoisa puhemies

ihmettelen suuresti että meidän täytyy tehdä lakialoite että vankilassa toimitaan lainvastaisesti ja käytetään näitä haalareita vaikka siihen ei ole oikeutta

eduskunnan käsittelyssä on pikapuoliin uusi terveydenhuoltolaki mikä lähtee siitä että ihmisillä on vapaa oikeus valita se hoitopaikkansa muualtakin kuin oman kunnan alueelta

muutos vähentää apteekin myyntikatteen riippuvuutta lääkkeen tukkuhinnasta siten että kalliit lääkkeet halpenevat ja edullisten lääkkeiden hinta hieman nousee nykyisestä

mutta itse lakialoitteeseen

pitää olla muitakin keinoja kyllä löytää ne huumausaineet ihmisen elimistöstä ja saada varmasti tutkittua niin että vangit eivät kuljeta niitä huumausaineita

asunnottomien määrä kasvaa vaikka hallitusohjelmassa on tavoitteena että asunnottomien määrä saadaan laskemaan ja periaatteessa saataisiin kaikille asunto

minusta oli erittäin mukavaa kun ed

ville niinistö omassa ryhmäpuheenvuorossaan otti esiin myös kulttuurin ja myös yrittäjyyden minkälaisia uusia mahdollisuuksia meillä on luoda mikäli oikein hyvin toimeen tartumme

arvoisa puhemies

on ikävää että uutena piirteenä asunnottomuudessa on se että on uusia nuoria asunnottomia

tämä lääkekaton alentamisen vaikutus kohdistuu lähinnä niihin henkilöihin joille lääketaksan muutos aiheuttaa lisäkustannuksia

ihan tällä hetkellä asuntopoliittinen ohjelma ei toteudu kun ei rakenneta uusia vuokra asuntoja eikä opiskelija asuntoja eikä erityisryhmille asuntoja

eivätkö joudu

selvä mutta tämä ei ollut tässä lakialoitteessa

ja lääkekaton alentamisen vaikutus kohdistuu myös niihin jotka käyttävät paljon lääkkeitä niihin yksittäisiä kalliita lääkkeitä käyttäviin ihmisiin

mutta nyt toivoisi todella että kun ihmiset päättävät käyttää sitten vuorotteluvapaata niin lähinnä työnantaja ottaa sitten asiakseen palkata nimenomaan työttömän työntekijän tilalle jotta pystyttäisiin vaikuttamaan siihen että nuoret saisivat ensikosketuksen työelämään ja työttömät pääsisivät työelämään

no joka tapauksessa ei kuulosta hyvältä tämä lakialoite

tarvitaan asuntoja mutta hallitus ei ole löytänyt riittäviä toimenpiteitä jotta tämä asuntopoliittinen ohjelma saataisiin toteutettua ja rakennettua lisää asuntoja niin asunnottomille kuin muille asunnon tarvitsijoille

edustaja tainio otti esiin sen että nämä toimitusmaksut kyllä koskettavat eniten nimenomaan pitkäaikaissairaita ja vähävaraisimpia ihmisiä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

nykyinen hallitus on tehnyt paljon työtä luodakseen ihmisille työmahdollisuuksia

hallitus on valmistellut lisätalousarvioita ja kasvu ja elvytyspaketteja ja pyrkinyt siihen että maamme kilpailukyky paranisi ja pystyisimme kasvattamaan myös maamme bruttokansantuotetta

on ihan totta että he eivät pysty ostamaan aina kolmen kuukauden lääkkeitä kerralla vaan hakevat niitä erikseen ja joutuvat sitten maksamaan useita toimitusmaksuja

on erittäin tärkeätä että me annamme nuorille mahdollisuuksia työllistyä ja puhumme että hakeutukaa koulutukseen ja sen myötä saatte työpaikan

ja nimenomaan tämä sote uudistus on tehty sen takia että uudistetaan käytäntöjä ja kehitetään myös ja pystytään vastaamaan kansalaisille siihen että he saavat tarvitsemansa sosiaali ja terveydenhuollon palvelut

kiitos tästä lisätalousarviosta

sitten nuoria jotka ovat hakeutuneet koulutukseen ja eivät saa näyttötutkintoa suoritettua pidetään päätoimisina opiskelijoina siihen asti kun näyttökoe on suoritettu

sen perusteella tiedossa on uusia työpaikkoja työttömyys vähenee ja ihmiset voivat taas tehdä työtä ja tarpeellisia hankintoja jotka ovat olleet tiedossa mutta joiden hankkimiseen ei ole ollut rahaa

lisäksi tästä uudistuksesta kärsivät erityisesti paljon eri reseptilääkkeitä käyttävät jotka maksavat toimitusmaksut kustakin lääkkeestä

tässä on wallinheimo esittänyt nyt tästä yksikanavaisesta rahoituksesta että siihen tulisi pyrkiä

seuraava näyttökoe voi olla vaikka puolen vuoden päästä tai vuoden päästä

pidän erittäin hyvänä asiana että nyt lääkekattoa voidaan alentaa ja toivon myös että tähän lääkekaton alentamiseen pystytään vielä palaamaan tämän hallituskauden aikana uudelleen

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa näitten nuorten osalta sitä että katsotaan että he ovat päätoimisia opiskelijoita ja heillä ei ole oikeutta työttömyysetuuteen

kaltiokumpu puhui erittäin kauniisti syrjäytyneitten asemasta ja huolenpidosta

ehkä sitten kun sote uudistus on saatu valmiiksi ja me pystymme ihan oikeasti tarjoamaan sitten kaikille kansalaisille joka puolilla suomea ne kunnalliset palvelut sieltä terveyskeskuksesta

toivon myös että kun tämä sote uudistus on loppuun lyöty täällä on todella paljon tyytyväisiä ihmisiä

mutta huolettavat myös nämä odottavat äidit jotka raskausaikana käyttävät alkoholia

kansalaiset ovat tyytyväisiä kun pääsevät sinne terveyskeskukseen saadaan kaikki sosiaalihuollon palvelut turvattua ihmisille ja samoin myös erikoissairaanhoidon palvelut

nyt kun sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen on täällä paikalla niin toivoisin että hän kiinnittäisi huomiota tai jotenkin valiokunta paneutuisi siihen miten pystytään näitä lapsiani sintonen silmään ja vähentämällä syntyvien fas lapsien määrää vähentämään

arvoisa puhemies

mutta sanoisin vain että jos miettii kaksi vuotta taaksepäin niin perussuomalaisilla olisi ollut kaikki mahdollisuudet lähteä mukaan hallitukseen ja olla tekemässä tätä kuntauudistusta ja sote uudistusta ja olla siihen nyt vaikuttamassa mutta te teitte valinnan mikä on erittäin harvinainen että suurvoiton saanut puolue ei lähde hallitukseen mukaan vaan jää oppositioon

arvoisa puhemies

nyt esillä oleva lakiesitys virallistaa jo nykyisin käytössä olevat toimintatavat suomen ja ruotsin välisen rajan ylittävässä taksiliikenteessä

asko seljavaaraa tästä hyvästä informaatiosta

hallituksen esitys edistää omalta osaltaan pohjoisen raja alueen yrittäjyyttä ja sen myötä myös taksipalvelujen saatavuutta sekä ihmisten liikkumismahdollisuudet paranevat raja alueella

mutta kyllä tämä on niin tärkeä asia koko suomen kannalta ja kuntien toiminnan ja palveluitten kannalta että kyllä tämä on hyvä yhdessä vain eteenpäin viedä

hallituksen esityksessä ehdotetaan että rintamaso tilaseläkelakia muutetaan siten että kela voisi luovuttaa rintamalisää saavien henkilötiedot kunnille

valiokunnassa olimme kaikki yksimielisiä siitä että hallituksen esitys on hyvä ja valiokunta päätti myös että asiaa seurataan miten laki toteutuu ja tarpeen mukaan sitten palaamme asiaan uudelleen

arvoisa puhemies